on ehdotettu että oppivelvollisuutta nostettaisiin ja ilman työtä olevat nuoret etsisivät näin sitä kautta sitten koulutusta mutta siihen ei ole varmasti tällä hetkellä varaa

meillä on nyt tilanne huono siinä mielessä että kone ja metalli sähkö auto ja puualoilla on vaikeuksia saada opiskelijoille työssäoppimispaikkoja kun työpaikkojakaan ei ole

täällä keskittämisen mannekiinina istuu soratien päästä kotoisin oleva kainuulainen ministeri joka joutuu leikkaamaan maaseudun teiltä rahaa ja lupaa rahaa seuraavalle kaudelle että kyllä se seuraava hallitus antaa rahaa sitten tälle perustienpidolle

kyllähän ministeriön on oltava se ykkösnyrkki joka on myös eduskunnan ja hallituksen valvonnassa ja vasta sitten virkamiehet tekevät näitä erilaisia säädöksiä ja sääntelyä

jos tämmöinen lisäbudjetti vielä tulee niin varmasti yritykset ammattioppilaitokset ja kunnat voisivat työllistää nuoria etteivät he syrjäydy ulos tästä yhteiskunnasta

itse olen kuullut ihan samaa mitä edustaja tolppanen kertoi että monet kuljetusyrittäjät kokevat hieman turhauttavana kun käydään näitä kursseja toisensa jälkeen pienen tauon jälkeen itsestään selviä asioita monille näille kuljettajille jotka ovat olleet vuosia jo ammatissa

on myös huolehdittava että syrjäisilläkin seuduilla puhelimet kuuluvat laajakaista toimii ja pienetkin tiet ovat kunnossa tulevaisuudessa ennen kuin maalaillaan suuria taivaanrannan maalauksia

tätä voidaan edistää muun muassa maakunnallisia kokeilualueita ja ennovaatioita edistämällä ja lupakäytäntöjä helpottamalla ja myös verotuksellisin keinoin

vaikka elämme yhteisessä maailmassa ja megatrendit ovat yhteisiä niin niiden vaikutukset ovat hyvin erilaisia jos ajatellaan metropolialuetta ja suuria kaupunkeja ja toisaalta sitten maakuntien syrjäalueita ja maaseutuja ja niiden mahdollisuuksia

lisääntyvä verkkokauppa voi silti olla myös mahdollisuus hajautetussa yhteiskunnassa

elämäntavan haasteet

me tarvitsemme ohituskaistoja keskikaiteita edelleen teemahankkeilla pieninäkin paloina mutta nyt näyttää siltä että satamat ja terminaalit saavat enemmän tieyhteyksiin parannuksia ja ne eivät meitä sisä suomessa hirveän paljon auta

se on jo tätä päivää

olen tyytyväinen että perheet on budjetissa huomioitu

isyysvapaan pidentäminen osittainen hoitorahan nosto

on huolestuttavaa että itsekkyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet tulo ja hyvinvointierot kasvaneet ja ennakkoluulot erilaisuutta kohtaan syventyneet

erityisenä huolenaiheena tulevaisuusselonteossa nostetaan esille nuorten syrjäytyminen lasten ja lapsiperheiden eriarvoistuminen ja nämä ongelmat mitkä liittyvät syrjäytymisiin yli sukupolvien

arvoisa puhemies

tässähän ehdotetaan säädettäväksi uusi liikennevakuutuslaki ja nämä muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia

vai ovatko ne nyt kääpiöitä tilanteessa jossa tarvitaan päätöksiä kasvun työllisyyden palvelujen ja oikeudenmukaisuuden siis paremman suomen puolesta

työhyvinvointiin tarvitaan tulevaisuuden suomessa edelleen joustavuutta myös työelämästä pois pääsemiseen työn osa aikaisuuteen opiskeluun

mutta ylipäänsä sanoisin että kannan huolta siitä ehtiikö maaseutu metsätalous maatalous jo kuihtua niin huonoon tilaan että siinä vaiheessa kun lähdetään nousuun maaseudulla kun maailman ruokapula pahenee ja ennen kaikkea metsien bioenergiatuotantoa tarvitaan on epävarmaa onko meillä enää työvoimaa työntekijöitä maaseudulla kun on nyt niin alasajettu tämä tilanne

tässä on nimenomaan se että valiokunta on pitänyt ongelmallisena nykyistä sääntelyä ja sen soveltamiskäytäntöä jonka mukaan yksityishenkilön ottaessa vakuutuksen kakkosautolleen sille ei vahinkohistorian huomioonottamisvelvollisuudesta huolimatta myönnetä niin sanotun ykkösauton käytöstä kertyneitä bonushyvityksiä

niin kuin tässä edustaja wallinheimo sanoi varmasti montaa työtä tehdään elämän aikana ja sosiaaliturva on rakennettava niin että on parempi ansaita edes osa tuloista työnteolla kuin olla kokonaan sosiaaliturvan varassa

iphone ipod itunes ja ipad näillä apple on onnistunut muokkaamaan ihmisten tapaa toimia ja odotettavissa on että myös omenatelevisio tulee yhdistelemään jotakin jo aiemmin keksittyä

ennen kaikkea meidän täytyy päästä myös parantamaan meidän tietoliikenneverkkoamme maaseudulla jotta yrittäjyys on myös siellä mahdollista

toisaalta lupamenettelyjen höllentäminen voi johtaa median keskittymiseen entisestään

teknologian kehittämisessä suomessa olemme onnistuneet hardware puolella mutta nyt olisi kiinnitettävä huomiota enemmän sisältöihin softwareen ja uusiin innovaatioihin

valiokunta ehdottaa jäljempänä että nämä monien vammaisten jokapäiväisen liikkumisen kannalta välttämättömät apuvälineet saadaan liikennevakuutusjärjestelmän piiriin

ehkä voisi olla enemmän kandin tutkintoja näitä bachelor of arts tutkintoja ja sitten nuoret nopeammin töihin ja taas sitten laadukkaita tohtorinväitöskirjoja vastapainoksi

valiokunta ehdottaa että kyseiset ajoneuvot vapautetaan selkeästi liikennevakuutuksen ottamisvelvollisuudesta ja niiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot korvataan liikennevakuutuskeskuksen toimesta

meilläkin tampereella sanotaan ulkomaille teiskoon elikkä meillä on iso maaseutualue ja sielläkään välttämättä tämä ei toteudu mutta meidän täytyy tosiaan viestintävirastolle antaa viestiä jos ei toteudu

lisäksi valiokunta katsoo jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin esille tuoduin perustein että esityksessä on tarkoitettu että ajoneuvokilpailujen kuljettajanpaikkasuoja säilytettäisiin myös jatkossa

teknologian kehittyminen ei saa johtaa kansalaisten eriarvoistumiseen ja niiden syrjäytymiseen jotka eivät ole vielä mukana tässä teknologian käytössä

rantalan työryhmä nyt miettii tätä eläkeiän todellista nostoa ja huoltosuhdetta parannetaan toisaalta siten että opiskelijat tulevat aikaisemmin töihin mutta myös tässä työuran keskivaiheilla pitäisi pystyä tiivistämään tätä työuraa

ministeri väyrynen sanoi jossain vaiheessa että kun ennen vanhaan oli helppo neuvostoliitossa keskustella johdon kanssa nyt on useita valtapooleja venäjällä

pulliaiselle

edustaja modig on ihan oikeassa siinä että teknologia on sellainen että kun sinä lataat sinä samalla myös levität ja tässä on se ongelmatiikka

sosiaali ja terveydenhuollossa osa asiakkaista ja potilaista on edelleen niitä yhteiskunnan vähäosaisimpia joilla ei ole lähtökohtaisesti yhdenvertaisia taloudellisia tai osaamiseen liittyviä mahdollisuuksia tähän digitaaliyhteiskuntaan

sielu syntyy taiteilijoiden pelinikkareiden journalistien työpöydällä ja ne eivät elä sillä että painetaan tykkäysnappia netissä

olisinkin oikeastaan kysynyt ulkoministeriltä eikö näin ole että vallankäyttäjiä on venäjällä aika paljon ja myös alueellisia vallankäyttäjiä ettei enää riitä että pelkästään maan johdon kanssa keskustelee vaan pitää myös pystyä keskustelemaan eri puolilla suurta venäjän maata

toki liikeposti ja bisnesposti kulkee nykyään sähköisesti ja tämän takia laajakaista onkin tässä niin tärkeässä avainasemassa

tässä tulee mieleen juuri tämä ed

esityksessä kyseinen suoja oli esitetty poistettavaksi mutta valiokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena että moottoriurheilun harrastajan vakuutusturva heikkenisi olennaisesti ja kilpailutoiminnan kustannukset nousisivat vapaaehtoisten vakuutusten korkeampien vakuutusmaksujen myötä

timo vuorensola joka on tehnyt iron sky elokuvan sanoi että heillä meni tuotantoyhtiö konkurssiin sen takia että se levisi jo netissä niin paljon että ei ollut enää riittävästi elokuvan katsojia

mutta nimenomaan tä mä tärkeä posti monissa tapauksissa vaikka konetilaukset tai erilaiset asiat kun pakettia tilataan jollakin urakoitsijalla menee kone rikki niin kyllä sen tarvitsee saada nopeasti sitten postin kautta se työvälineensä sinne

tässä tulee suurena ongelmana myös nämä sairauspoissaolot

muistan itse nostalgialla kun kymmeniä kertoja neuvostoliitossa olin rakennusliikkeiden mukana kuinka tärkeitä ne projektit olivat kostamus ja astoria hotelli

media alalla käydään kovaa kilpailua kansainvälisesti meille tarjotaan edullisesti tai ilmaiseksi ulkomaisia sisältöjä mutta kotimaiselle tuotannolle on silti se suurin kysyntä ja sen tekeminen kuitenkin maksaa paljon

suomi toimii osana avunantajayhteisöä

hyvä asia on se jos tosiaan ollaan pääsemässä näissä verkkopalveluissa eteenpäin että tulee jonkunlainen sopimus koska muutenhan tv yhtiöiden ohjelmasisältö näissä verkoissa kilpailisi tv yhtiöiden omien verkkopalveluiden kanssa

lisäksi valiokunta toteaa että jatkossa on tarpeen selvittää miten tahallisiin liikennevakuutusmaksujen laiminlyöntitapauksiin voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin

tämä haja asutusalueiden puolustaminen kuntaliitosten jälkeen on eduskunnan tahdosta kiinni

toisaalta suuri bisnes on kiinnostunut tällä hetkellä kehitysmaista

esimerkkinä vaikka turkki joka tällä hetkellä on kilpajuoksussa kiinan kanssa tuonne afrikkaan ja se ei nyt ole välttämättä kehitysapua vaan kyllä siellä ihan bisneksestä on kysymys

tällä hetkellä ruotsi esimerkiksi on näin tehnyt ja me olemme menettämässä muun muassa noita kansainvälisiä taiteilijoitamme ruotsin stimin elikkä tekijänoikeusjärjestön asiakkaiksi ja siihen meillä ei ole varaa